osittain terrorismin esillä pitäminen on siis jopa aivan avointa toimintaa vaikka tästä yksittäisestä jutusta ei tietenkään voi vetää sitä yksiselitteistä johtopäätöstä että tällainen uho välttämättä johonkin johtaa

itsensä etsiminen itsensä löytäminen ja kenties sitten itsensä muuttaminenkin

kaikki oppi ei tule kirjoista eikä luentosaleista vaan paljon saa vaikkapa osa aikatyöstä sen sieltä saatavan ekstrarahankin lisäksi

se kuitenkin kertoo siitä että tällaistakin maailmankatsomusta löytyy ja vieläpä kohtuullisen läheltä meitä eli norjasta senkin jälkeen mitä siellä heinäkuussa tapahtui

toivoisin ettei luoda sellaisia järjestelmiä jotka rajoittavat tarpeettomasti opiskelijoiden mahdollisuuksia esimerkiksi käydä myös töissä opintojen ohella

joka tapauksessa asialta ei pidä sulkea silmiä tai luulla tai kenties toivoa että suomi olisi jollakin tapaa terrorismin vaikutteilta vapaa vyöhyke

se miten meillä täällä heikkouksista huolimatta opiskelijat ja heidän taloudellinen tilanteensa huomioidaan ja kustannetaan yhteiskunnan puolesta on minun mielestäni aivan ainutlaatuista ja sitä pitäisi arvostaa ja siitä pitäisi olla kenties enemmän kiitollinenkin sen lisäksi että aina muistetaan vaatia vain lisää ja lisää rahaa

yhteiskunnan on tietenkin monin eri tavoin puututtava sellaiseen käytökseen tai ongelmiin jotka omalta osaltaan ovat edesauttamassa terrorismin syntymistä mutta myös lainsäädännön ennalta ehkäisevällä roolilla on merkitystä

sinänsä mieleen on hiipinyt joskus vähän kyyninenkin ajatus siitä missä määrin väkivallantekoja voidaan estää kun niitä tällaisessa massamittakaavassa kuten terrorismi yleensä on tehdään

myös paljon parjattu opintolainajärjestelmä on minun mielestäni ihan toimiva vaihtoehto ja sitäkin pitäisi kuitenkin edelleen kehittää

toivon että tähän aloitteeseen tartutaan

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja sillä että sivistys on nyt

herra puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään everstiksi kuudes asian puhemiesneuvosto ehdottaa että sille pitää terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

taloudellinen tilanne suomessa on ollut jo pitkään sellainen että mielestämme kotimaan asiat tulee saattaa ensisijaisesti kuntoon jotta liikkumavaraa myös kansainväliseen apuun löytyisi joskus tulevaisuudessa paremmin

nyt hallitus on kehysriihessään vihdoin päättänyt leikata myös kehitysyhteistyöhön osoitettuja määrärahoja ja tähän päätöksen olen tyytyväinen

hädän tunnistaminen oikeiden auttamismekanismien löytäminen ja auttaminen ovat aivan itsestään selviä asioita mutta se että olemme säästöjen nimissä valmiita leikkaamaan kehitysavusta ei tarkoita sitä että auttaminen tulisi tyystin lopettaa tai että kukaan ei haluaisi auttaa

on ymmärrettävä että myös kehitysavussa voidaan pyrkiä saamaan vähemmällä rahalla aikaan enemmän kohdentamalla rahaa tehokkaammin ja tuloksellisemmin

vaikka kehitysyhteistyössä pyritään eri keinoilla korjaamaan laajaa kirjoa vaikeita ongelmia kuten naisten huonoa asemaa äärimmäistä köyhyyttä tai puhtaan veden saatavuutta ei pidä unohtaa kehitysmaiden ja kehittyvien maiden omia edellytyksiä ratkaista yhteiskunnallisia ongelmiaan

yksi välttämätön askel kehityksessä on taloudellisen toimeliaisuuden ja työn lisääminen mikä korjaa ajan myötä tai kenties joskus nopeastikin erilaisia yhteiskunnan epäkohtia

yhtiön tarkoituksena on edistää kohdemaidensa taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla yksityisen sektorin hankkeita joihin liittyy suomalainen intressi

yritystoimintaa edistämällä voidaan saavuttaa hyötyjä sekä kohdemaissa että suomalaisissa yrityksissä

tämä on konkretiaan tähtäävää toimintaa jolla edistetään yrittäjyyttä sekä työpaikkojen syntymistä ja voidaan luoda pysyviä ratkaisuja hyvinvoinnin lisäämiseksi nyt alikehittyneissä ympäristöissä joissa on kuitenkin potentiaalia

asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kaikissa kaikkialla on potentiaalia ja se on vain valjastettava järkevään yhteiskunnallisesti ja yksilöiden kannalta myönteiseen käyttöön

kehitysyhteistyömäärärahoissa on perussuomalaisten mielestä edelleen tarkistettavaa mutta myös niiden tehokkaammalla kohdentamisella voidaan saavuttaa parempia tuloksia

yritystoiminnan tukeminen enenevässä määrin esimerkiksi finnfundin kautta on sellainen seikka johon lisäpanostusta jatkossa tulisi pohtia

arvoisa puhemies

puhutaan vastuunkannosta solidaarisuudesta ja yhteisvastuusta mutta onko vastuun kantaminen ja solidaarisuus sitä että korjataan ja maksetaan sellaisista vakavista virheistä suhmuroinnista ja epärehellisyydestä joiden syntymiseen ei ole ollut osallisena

suomi on hoitanut asiansa hyvin ja noudattanut yhteisiä pelisääntöjä toisin kuin moni muu joista räikeimpänä esimerkkinä on kreikka

uudistusta perustellessaan hallitus on puhunut huoltosuhteen muutoksesta valtion kestävyysvajeesta lisävelan ottamisen tarpeesta mutta kuitenkin kieltäen samalla kuntauudistuksen olevan varsinainen säästöohjelma

nyt puhumme miljardien eurojen arvoisesta vastuunkannosta niiden hyväksi jotka ovat omalla toiminnallaan toimien juuri päinvastoin kuin suomi luoneet tilanteen jossa tavallinen kansa päätyy maksamaan kalleimman hinnan

miksi pääministeri kataisen mainitsemien niin sanottujen parempien käytäntöjen käyttöönotto sitten vaatii pakkoliitoksia ja ylipäätään suunnitelman mukaisia hyvin isoja kuntaliitoksia

lienee hyväksyttävää sanoa että usko on aika koetuksella sen suhteen että kreikka kykenisi pitämään kiinni omista sitoumuksistaan vastineena sille että muut euromaat imf ekp ja loppukädessä siis veronmaksajat ovat sitoutuneet takaamaan hurjia summia maan pelastamiseksi

eikö kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä esimerkiksi kuntayhtymillä ja ideapankeilla saisi aikaan myönteisiä muutoksia kenties edullisemminkin

parin vuoden ajan velloneen kreikka kysymyksen aikana on nähty ja kuultu lukuisia lupauksia ja hyviä aikeita joista ei ole kuitenkaan pidetty kiinni

saksan valtiovarainministeri schäuble ja euroryhmän puheenjohtaja juncker ovat esittäneet muutamia päiviä sitten arvioita että edes tämä toinen tukipaketti ei välttämättä ole riittävä ja että kolmatta tukipakettia ei voida sulkea pois

kuntaliiton kuntatalousyksiköstä vuorento epäilee suurten säästöjen aikaansaamisen mahdollisuutta ja turun yliopiston taloustieteen professori viren taas toteaa kuntakoon olevan toissijainen asia säästöjen syntymiselle

hallitus valitettavasti lähtee liikkeelle halutusta lopputuloksesta suurkunnista välittämättä siitä onko tähän myöskään tutkimustiedon valossa riittäviä perusteita

kreikan toista sopeutusohjelmaa varten on kirjattu pitkä lista ehtoja ennakollisina toimenpiteinä sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteinä

moni sen sijaan pelkää aivan perustellusti että kuntakokojen kasvaessa tuttuus lähipalvelut ja palveluiden helppo saatavuus katoavat etäisyyksien kasvaessa eläminen hankaloituu ja kallistuu esimerkiksi kasvavina polttoainekustannuksina ja päätöksenteko muuttuu kuntakeskuksia suosivaksi syrjäseutujen palvelu ja investointitarpeet laiminlyöväksi

tällaiset toimet iskevät tavalliseen kansaan eivätkä niihin jotka ovat olleet vastuussa huonoista päätöksistä ja toimineet yhteisesti sovittujen eun pelisääntöjen vastaisesti

tällainen kehitys tulee olemaan edessä myös kotiseudullani varsinais suomessa jossa esimerkiksi hyvin asiansa hoitaneet pienet ja keskisuuret kunnat ollaan liittämässä suur turkuun

tällä käytettävällä mallilla suomi lykkää rahat ervvhen tai jatkossa evmään ja edelleen sitten eteenpäin kreikalle ja kreikan pankeille ja veronmaksajien rahat päätyvät pankkiirien taskuun

yleisesti ottaen tämänkin uudistuksen yhteydessä olisi mielestäni tarpeen pohtia erittäin syvästi taloudellista huoltosuhdetta ja sitä mistä suomalaisille riittää työtä nyt ja jatkossa mistä riittää yrityksiä ja työtä joilla kaikki nämä vaaditut palvelut rahoitetaan kaikenkokoisissa kunnissa

aiemmin edustaja mäkisalo ropponen joka ei kyllä nyt enää ole paikalla nimitti opposition kritiikkiä tästä kuntauudistuksesta sabotoinniksi

kenenkään mielipiteistä ei tietenkään tarvitse pitää mutta niiden mielipiteiden olemassaolon oikeutus on kuitenkin kiistaton jokaiselle

nähdäkseni yhteiskunnallisen keskustelun monipuolisuuden ja kehittymisen kannalta on muutenkin huomattavasti hyödyllisempää erilaisten mielipiteiden avoin käsittely kuin se että puoluekentän täysin vastapäiset laidat hukkaisivat täysin oman linjansa ja keskittyisivät vain kehumaan aikaansaannoksiaan

arvoisa puhemies

edustaja juvosen aloite käsittelee vaikeaa aihetta ja yhteiskuntamme haavoittuvimpiin kohdistuvaa väkivaltaa josta voi olla uhreille koko elämän mittaiset seuraukset

olen täysin samaa mieltä edustaja juvosen kanssa siitä että tämä aihe ei taida olla tarpeeksi myyvä kun se ei ole enempää huomiota saanut mutta toivon että myös tämä tärkeä lakialoite otetaan käsittelyyn jatkossa

täältä pöntöstä olkaa hyvä

herra puhemies

tulevaisuusselonteossa muistutetaan ja puhutaan kansainvälisyydestä ja siitä että suomi on osa syvenevää kansainvälistä vuorovaikutusta

en enää tänä päivänä aliarvioisi suomea sen suhteen etteikö täällä ymmärrettäisi kansainvälisyyden rooli nykyajassa yhteiskunnassamme

epävakaus köyhyys väkivalta hyvin laaja kirjo erilaisia ongelmia ovat arkipäivää sahelissa ja kun mietitään miten laajaa aluetta miten erilaisia maita ja kansoja ne koskettavat niin onhan se selvä että todella vaikeista asioista on kysymys ja niillä on laajaulotteisia heijastevaikutuksia

minun mielestäni suomalaiset ovat fiksuja ihmisiä virheistään huolimatta mutta virheitä tehdäänkin kaikkialla aivan kuin fiksuja ihmisiäkin on kaikkialla

kun on ongelmia ne tyypillisesti näissä vähemmän kehittyneissä maissa erityisesti heijastuvat pahiten naisiin ja lapsiin

uskonnolliset ryhmät ja terroristiryhmät ovat myös sahelin alueella heikentäneet toiminnallaan merkittävästi naisten tilannetta

ulkopolitiikan keihäänkärki ja merkittävä rahankäytön kohde tuntuu sen sijaan olevan kehitysapu ja erilaisissa järjestöissä toimiminen

jotta tulevaisuuden mahdollisuuksista saataisiin luja ote erityisesti kaupallisessa mielessä olisi hyödyllistä kehittää mekanismeja tehdä ulkopolitiikkaa enemmän myös kaupankäynnin kautta ja uskaltaa siten kajota näihin perinteisiin tapoihin kehitysapuun järjestöissä toimimiseen silläkin riskillä että niistä jouduttaisiin siirtämään resursseja sellaisille alueille politiikan lohkoille joista voitaisiin saada enemmän ja kokonaisvaltaisempaa hyötyä

mielestäni ne tavat joilla naisia näillä perusteilla sorretaan voivat olla suorastaan pöyristyttäviä ja järkyttäviä mutta niistä ei pidä vaieta vain koska ne ovat hankalia perustuvat perinteisiin kulttuuriin ja ovat kiusallisia

toivon että suomi jatkossa entistäkin pontevammin kiinnittää näihin naisten asemaan liittyviin kysymyksiin huomiota toimiessaan kansainvälisillä kentillä

kuten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja soinin ja myös ministeri hautalan puheenvuoroista kävi ilmi tämä tilanne sahelissa on erittäin huono

kysyisin ministeriltä vaikka en oikein tiedä voiko tällaista kysymystä esittää tai voiko siihen edes vastata onko siellä minkäänlaista toivoa paremmasta näköpiirissä

meillä istuu hyvin lujassa se ajattelu tai tositilanne että suomessa on kaksi virallista kieltä suomi ja ruotsi mutta pitää voida kysyä millaista kielitaitoa tarvitaan tulevaisuudessa

voiko olla niin että tulevaisuudessa ruotsin kielen merkitys hiipuu entisestään ja muiden kielten osaamisen merkitys vahvistuu entisestään

kun tulevaisuutta visioidaan niin ne visiot ovat totta kai meiltä kaikilta vain arvioita jotka voivat mennä pahastikin pieleen mutta olen silti pettynyt ettei kielitaidon monipuolisuutta tai vaihtoehtoisia tapoja laajentaa suomalaisten kielitaitoa uskalleta edes tulevaisuusselonteon tasolla kartoittaa

asia

tämä voi olla yksi niistä isoista ratkaisuista joita meidän on jonain päivänä uskallettava tehdä

herra puhemies

haluaisin tuohon edustaja kiljusen puheenvuoroon vain tuoda esille tästä köyhyydestä puhumisen koska minun mielestäni ei pitäisi kuitenkaan lähteä kovin rankasti yleistämään sitä että on tällaista opiskelijaköyhyyttä

asia

köyhiä ja vähävaraisiakin opiskelijoita erityisesti sellaisia opiskelijoita joilla on lapsia varmasti on mutta kuitenkin on muistettava se mitä tässäkään keskustelussa ei ole oikein tainnut tulla esiin että sen lisäksi että opiskelijat ja myös perheelliset opiskelijat saavat erilaisia opintososiaalisia etuja yhteiskunnalta hyvin monia erityisesti korkeakouluopiskelijoita rahoittavat myös perheet

tätä rahaahan ei varmaan oikein missään tilastoida eikä sitä millään tavoin voi laskeakaan mutta vanhemmat rahoittavat aivan kuten asiaan toki kuuluu lastensa opiskelua ja elämistä tai ostetaan asuntoja ja niinpäin pois

kuten edustaja saarakkalan lakialoitteessa todetaan kasvot peittävien huntujen käyttö on jo kielletty belgiassa hollannissa ja ranskassa

edustaja saarakkala ei siis ole lakialoitteellaan avaamassa poikkeuksellista keskustelua vaan tuo muualla euroopassa havaitut realiteetit joihin on jo reagoitu tähänkin saliin

maahanmuutto on tuonut arkeemme sukupuolten välisen tasa arvon kannalta erittäin kyseenalaisia elementtejä sellaisia jotka me olemme jättäneet euroopassa ja suomessa taaksemme jo kauan sitten

kulttuurin sanelemat pukeutumisrajoitteet erityisesti kasvot peittävien vaatekappaleiden osalta paitsi piilottavat ihmisen identiteetin myös sulkevat nämä naiset työelämän ulkopuolelle mikä tässä yhteiskunnassa tarkoittaa sosiaaliturvan varassa elämistä

se että jotkin naiset ovat joka ikinen päivä kaikissa julkisissa tiloissa kaikkialla kodin ulkopuolella verhottuja päästä varpaisiin ei kuulosta vapaudelta vaan vaihtoehdottomuudelta

maahanmuuton lisääntyessä joudumme ennen pitkää arvioimaan naisten koko vartalon kasvon mukaan lukien peittävien vaatteiden aiheuttamia hankaluuksia eri yhteyksissä aina vain enenevässä määrin

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

herra puhemies

oppositio saa usein osakseen arvostelua suurista puheista ja hallitus saa osakseen arvostelua suurista puheista ja pienistä teoista

tekeminen on kuitenkin hallituksen käsissä ja hallitusta kohtaan saa ja pitää esittää odotuksia teoista jopa suurista teoista

tämä on ymmärretty suomessa jo kauan ja sen pohjalta olemme rakentaneet tämän pitkälle kehittyneen yhteiskunnan joka tarjoaa asukkailleen laajoja hyvinvointipalveluja

tämän takia meillä on jatkossakin pidettävä yllä työntekohalukkuutta ja veronmaksuhalukkuutta

hallituksen esitys avaa maailman mittakaavassa sangen anteliaan sosiaaliturvamme kolmansien maiden kansalaisille jotka ovat suomessa töissä

tämä johtuu muun muassa siitä että hallitus on nostanut arvonlisäveroa ja kulutusveroja jotka ovat niin sanottuja tasaveroja ja niitä on nostettu sdpn vaalilupauksista huolimatta

ministeri risikko kysyisin mikä on teidän arvionne siitä lisääkö tämä muutos suomen houkuttelevuutta kolmansista maista tulevan työvoiman kohteena vai vähentääkö se sitä

ja sitten toisena kysymyksenä haluaisin esittää

hyvinvoinnin luojilla ei voi loputtomiin olla pelkkä maksajan rooli

onko näköpiirissä euroopan unionin suunnalta jonkinlaisia paineita erityisesti näitten visioitten sosiaaliturvan harmonisoinnista suhteen siihen suuntaan että asumisperusteista sosiaaliturvaamme pitäisikin tarkistaa työperusteisempaan suuntaan

tehdystä työstä saatavalla korvauksella on kyettävä nauttimaan elämästä ja pystyttävä tekemään muitakin kuin elämisen kannalta pakollisia hankintoja

arvoisa puhemies fru talman

aivan kuten tuossa edustaja zyskowicz juuri sanoi niin tämä on todellakin iso periaatteellinen muutos eikä ongelma ole ainoastaan tämmöisissä epämääräisissä laskelmissa ulkomaalaisten määrästä tai näistä tulevista kustannuksista

kun suomessa on poliisi jonka tehtäviin kuuluu etsiä ja poistaa maassa laittomasti oleskelevia henkilöitä niin nyt sitten tällä esityksellä siirretään toiselle julkista tahoa edustavalle puolelle elikkä terveydenhuollon henkilöstölle tuonne salassapitovelvollisuuden piiriin näitä maassa laittomasti oleskelevia henkilöitä

arvoisa puhemies

euroopan talouskriisi euron kriisi finanssikriisi on surullinen asia ja se ei varmasti tee ketään tässä salissa iloiseksi

olemme myös ennakoineet eri yhteyksissä kriisin etenemistä ja syvenemistä ja vaikka kukaan ei ole ennustaja eikä voi tarkkaan tietää asioiden kulkua ei perussuomalaiset eikä myöskään suomen hallitus arviomme ja puheenjohtaja soinin arviot ovat olleet oikeansuuntaisia

tästäkään ei voi iloita mutta sen pohjalta voi kysyä miksi muiden arviot ja päätökset kriisiin puuttumisesta ovat olleet vallan toisenlaisia ja miksi niistä ei ole opittu